tasan vuosi sitten tässä salissa keskusteltiin kiinteistöverojen korotuksista

arvoisa puhemies

toivotaan että tehdyistä virheistä otetaan opiksi ja turhia kustannuksia saadaan jatkossa pienennettyä

kun aikaisemmin kunnallisvaaleissa ehdokkaat jättivät vaalirahoitusilmoitukset keskusvaalilautakunnalle niin se oli mielestäni hieman joustavampi ja parempi systeemi kuin nyt tämä että ilmoitus annetaan valtiontalouden tarkastusvirastolle

kertomuksessa luetellaan useita esimerkkejä siitä kuinka leväperäisesti valtion kansalaisilta ja yrityksiltä pakolla perimiä verovaroja on käytetty hallinnossa